tänään kuuntelin tyytyväisenä kun ministeri virkkunen sanoi että tuleva kuntarakenne ratkaisee kuinka monta sote aluetta tarvitaan vahvojen kuntien lisäksi

ensimmäinen asia mitä esitän on se että petokannan määrää pitäisi pystyä arvioimaan ihan oikealla lailla eli tavalla jonka kaikki osapuolet hyväksyvät nykyistä laskentaa kun ei tunnuta oikein hyväksyttävän

toivottavasti tulee

puurakentaminen on tehty kalliiksi erityisesti erilaisilla sääntelyillä mutta tämän päivän osaamisella ja tietotaidolla on puurakentamisesta tehtävissä hyvinkin turvallisia vaihtoehtoisia ja ihan kohtuuhintaisia toimivia ratkaisuja

tämä laskenta voisi lähteä liikkeelle siitä että ensimmäiseksi laskettaisiin karhujen määrä poronhoitoalueella maastosta löydettyjen karhunulosteiden geenitutkimuksen avulla

mutta pääministeri kataisen sanat puhuminen koko maan asuttuna pitämisestä on vanhahtavaa viime pyhänä niin kuin monet muutkin viimeaikaiset puheet ovat tuoneet esille kokoomuksen todelliset karvat

näytteiden keräämisestä vastaavat alueen maastossa liikkuvat henkilöt ja rktlllä on jo nyt valmiudet tehdä tästä näyteanalyysit ja saada tulokset sen mukaisesti

on yritettävä ja käsitykseni mukaan nämä toimenpiteet ovat kokonaisuutena oikeansuuntaisia ja pyrkivät alentamaan vuokratasoa tai ainakin hillitsemään sitä

tämä esitys on osa laajempaa kokonaisuutta jolla pyritään vaikuttamaan vuokra asuntojen saatavuuteen ja hintojen kohtuullisuuteen

sen työn saimmekin sitten tehtyä tähän valiokunnan mietintöön hyvin kriittisen kirjoituksen mutta siitä huolimatta oppositio jätti siitä oma tie kirja

esimerkiksi petokantojen määristä tulee päättää kannanhoitosuunnitelmien mukaisesti ja päätökset tulee tehdä siitä miten kyseisiin määriin päästään

olen hänen kanssaan näistä asioista todella samaa mieltä eli koko tässä kuntauudistuksessa niin kuin monessa muussakin asiassa tulisi ottaa esille maaseutuvaikutusten arviointi

meillä oli todellakin hyvä valiokuntaneuvos työstämässä tätä asiaa ja pääsimme melkein yhteisymmärryksellä asiassa eteenpäin mutta nyt sitten on uusia esityksiä tulossa tässä joilla toivottavasti saamme tätä kokonaisuutta parannettua vielä eteenpäin

tämä kuntarakenneuudistus keskittyy nyt aivan liikaa maaseutuasioihin siinä mielessä että maaseutualueiden olosuhteita ollaan heikentämässä ja muuttamassa kun nyt näyttää siltä että meidän tulisi keskittyä erityisesti myös kaupunkialueiden asioiden hoitamiseen

meneillään on tällä hetkellä kolmevuotinen poromiesten sijaisapukokeilu josta oli tarkoitus tehdä pysyvä mutta nyt yllätyksekseni tästä talousarvioesityksestä se on kokonaan jätetty pois

sitä todella odotan ja toivoisin

syyteneuvottelusta

syyteneuvottelussa kyse on siitä että kun syytetty henkilö tunnustaa tekemiään rikoksia syyttäjälle syyttäjä voi päättää että osa näistä tehdyistä rikoksista jätetään tutkimatta

eli on aivan silmänlumetta ja täysin keinotekoista minun mielestäni puhua tällöin että sote asiat hoidetaan kuntoon yhdistämällä kuntia ja tekemällä niin sanotusti elinvoimaisia kuntia

mistä ovat luonnonvaramme metsät vedet energianlähteet matkailu kaivannaiset uudet luonnontuotteet maataloustuotteet eli kotimainen ruoka porot kalat riista mistä nämä ovat

nyt minä kysynkin sitä onko meillä varaa tehdä näin suurta muutosta meidän oikeusjärjestelmälle vain sen takia että sato sai käsiksi

uskaltaako tämä hallitus tunnustaa tämän asian ja alkaa oikealla lailla töihin suomalaisten työpaikkojen ja suomen todellisen kehittymisen puolesta

myönnän kyllä puhuvat edustoille wallinheimon

zyskowicz

pelkonen tolvanen ja

iiaa edusti

meillä on niille tällä hetkellä olemassa toimiva lähidemokratiamalli ja ne saadaan hoidettua eri kunnissa eri tavoilla

minä olen toiminut siinä kunnassa viimeksi elinkeinoasiamies kunnansihteerin yhdistelmävirassa ja minä olen hoitanut siinä kunnassa muitakin yhdistelmävirkoja

savukoskellakin jos sote asiat voitaisiin hoitaa jollakin laajemmalla yhteistyöhommalla ne muut asiat voisivat olla ihan toimivia ja järkeviä hoitaa nykyisellä mallilla

elikkä meille tässä pienessä kunnassa on tärkeintä aina ollut auttaa ihmisiä ja me olemme siinä ainakin minun mielestäni onnistuneet erittäin hyvin

tunnen siis pienten kuntien kuntasektorin käytännössä ja olen todella surullinen että hallitus haluaa romuttaa meillä hyvin toimivat kohtuuhintaiset mallit

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

päivä elokuuta poronhoitoalueellemme myönnetään muutama kymmenen kaatolupaa ja ne saadaan just ja just pyydettyä tänä vuonna saatiin kaadettua ne muutama kymmenen viime vuonna ei saatu edes pyydettyä kaikkia ja on se käsitys että näitä karhuja ei sitten olekaan

nyt kun tilanne on se että karhuja on saatu pyydettyä ainoastaan muutama kymmenen syksyllä niin väitetään että niitä karhuja ei sitten olisikaan enempää

karhujen määrää pitäisi saada vähennettyä poronhoitoalueelta ja nykyisillä säädöksillä kuvioilla sitä ei pysty tekemään millään tavalla

onhan se kauniin tuntuista että haaskalta ei pyydetä mutta kun poronhoitoalueelta ei saada tällä hetkellä karhuja poistettua millään tavalla

esimerkiksi jos meidän lammaslaitumellamme on käynyt karhu niin eihän sitä saa monen kymmenen kilometrin säteellä kaataa kun sehän on haaskalta pyydetty karhu sen jälkeen

ne ovat kaikki laittomia kaatoja tästä lähtien sillä joka ikisen karhun jäljiltä muutaman kilometrin säteellä löytyy varmasti raato

minun mielestäni tämä laki pitää ehdottomasti laittaa kokonaan uudestaan valmisteluun ja miettiä asiaa kokonaan siltä kannalta miten me pystymme elämään luonnon kanssa tasapainossa

olemme keskustelleet poronhoitoalueella siitä millä tavalla me voisimme aloittaa viranomaisten kanssa yhteistyön elikkä sen että yhdessä rajan poliisin ja muitten viranomaisten kanssa poistettaisiin vahinkoja aiheuttavia petoeläimiä

kyllä meidän poliisien voimavarat pitäisi pystyä käyttämään ihmisten henkien suojelemiseen ihmisten elämän ja toiminnan auttamiseen ja suojelemiseen

ei se ole mistään kotoisin että tuolla syrjäseudulla kaukana muista missä me asumme meitä pidetään rikollisina meitä valvotaan eikä meitä olla valmiita auttamaan

arvoisa puhemies

mutta nyt kun minä katson tätä talousarviota niin ei siinä niin kovin paljon niitä toimenpiteitä kuitenkaan ole niitten arktisen strategian parhaimpien kohtien kehittämiseksi sen millä me saisimme niitä todellisia työpaikkoja aikaiseksi ennen kaikkea yrityspuolelle

siinä oli nämä luonnonvarat siinä oli metsäasiat maat peruselinkeinoon liittyvät mahdollisuudet tutkimukseen matkailuun kaivostoimintaan arktiseen ulottuvuuteen läheisiin naapurimaihin kaikkiin näihin elikkä se kuinka huikeat mahdollisuudet meillä on tuolla arktisella alueella

mutta miksei niitä käytetä hyväksi

mutta miksi me emme sitä omaa tietotaitoamme käytä siihen että me osaisimme oikealla lailla laittaa yritystoiminnoiksi nämä pohjoiset luonnonvarat nämä arktiset voimavarat ja mahdollisuudet

siitä vain puhutaan mutta toiminnot keskittyvät sitten aivan muualle tänne pääkaupunkiseudulle eri kaupunkitoimintoihin ja unohdetaan missä meidän todelliset voimavarat suomalaiset voimavarat ovat olemassa

elikkä nyt tässä vaiheessa meidän tulisi todellakin pysäyttää palveluitten alasajo pohjoisilta harvaan asutuilta alueilta jotta voimme jatkossa käyttää entistä enemmän hyväksi voimavarojamme

sillä tilannehan on se että jos me päästämme meidän palvelut ajautumaan alas tuolta syrjäseudulta harvaan asutuilta alueilta niin ei niitä sinne ikinä saada takaisin

matkailu ja kaivostoiminta ovat olleet hyvin esillä tänään tässä salissa

luonnontuoteasioissa minä puhun marjoista sienistä kasveista kaikista pakurakäävistä ja kaikista tämmöisistä asioista

esimerkiksi intiasta tulee paljon meille kaikennäköisiä luonnonlääkkeitä